kansaneläkelaitos on eduskunnan alainen laitos ja me annamme valtuutetuille mandaatin hoitaa sitä tehtävää joka on se valvontatehtävä

ehdotetussa mallissa työn vastaanottamiseen rohkaisee juuri varmuus siitä että työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen entisin perustein vielä kahden vuoden työskentelyn jälkeenkin

arvoisa puhemies

hallitus yrittää kuntakarttaharjoituksella korjata sosiaali ja terveydenhuollon palveluissa olevia ongelmia jättäen valmistelussaan sivuraiteelle sen olennaisimman

toisekseen me säädämme lait ja taas kansaneläkelaitoksen rooliin jonka edustaja skinnarikin otti esiin joitten pitäisi olla niin hyviä ettei niitä tarvitsisi tulkita

kaksi konkreettista asiaa

jos taas hänen työkykynsä on muuttunut ja se mahdollistaa jatkuvan työssäkäynnin on työkyvyttömyyden arviointi perusteltuakin tehdä jossain vaiheessa uudelleen

arvoisa puhemies

palminkin väitteistä huolimatta siinä että me pystyisimme kehittämään perhepalveluja tavalla jolla sitä tukea perheelle kun erityisesti tai lapsiperheiden osalta kun sitä tarvetta on niitä palveluja saatavilla olisi

arvoisa peruspalveluministeri milloin tiina ja ville kaarina ja veikko saavat kuulla uutisen siitä että sosiaali ja terveyspalvelujen rahoitusuudistus on käynnistetty

konkreettinen esimerkki joka on löydettävissä

eläkkeen lepäämään jättäminen nyt laajenee siis kansaneläkkeiden ohella myös työeläkkeisiin ja valmistelussa on päädytty siihen että niin kansaneläkettä saavien kuin työeläkelainsäädännön piirissäkin olevien osalta lepäämään jättämisen kesto on molemmissa järjestelmissä tämän esityksen mukaisesti sama kaksi vuotta

arvoisa rouva puhemies

mutta sitten edustaja skinnari voitte olla aivan varma että jos esimerkiksi etuuskäsittelyaikojen osalta olisi jotakin sellaista havaittu mikä olisi poikkeavaa aikaisemmasta huonompaan suuntaan siitä olisi puhuttu tässä mietinnössä

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tilanne on ollut prioriteettijärjestyksessäni erittäin korkealla ja olen näiden ensimmäisten päivien aikana selvityksen pyytänyt ja saanut

mitä on tehty

meillä kehitetään lainsäädäntöä

tämän tilanteen iso ongelma on se että meillä on yhteinen tahto

toisekseen meillä on näyttöjä siitä ihan menneeltä viikolta miten valvonnalla on pystytty puuttumaan epäkohtiin valvonnalla joka niukoista resursseistaan huolimatta tekee hyvää työtä

yhdenvertaisuuden turvaaminen ympäri suomen riippumatta siitä mikä on alueen kantokyky on riippuvainen siitä miten maan sisällä pystytään kustannuksia tasaamaan

me olemme tekemässä sosiaali ja terveydenhuollon yhdistämistä

mehän olemme tilanteessa jossa apulaisoikeuskansleri huhtikuun loppupuolella pyysi ministeriöltä selvityksen siitä mitä näille pidentyneille ja aivan liian pitkille valitusajoille olisi tehtävissä

me olemme yhdistämässä perustasoa ja erityistasoa saataisiin ne palveluketjut kuntoon tilanteessa jossa kotona kaadutaan lonkka murtuu

tässä mietinnössä todetaan teidän peräämänne asian suuntaan tänä vuonna tällä tavalla kauniisti ja nätisti kahtena edellisenä vuonna hieman suorasanaisemmin

se on ollut ja sitä tahtoa sitä liekkiä pidettiin yllä niin pitkään kuin tällä eduskunnalla oli aikaa

tarvitaan jatkossa räätälöintiä ja minä ainakin luotan tähän meidän toimintatapaamme ja suomalaiseen malliin siinä että ensinnäkin lainsäädännön turva on kaikille olemassa myös vammaisille ja toisena esimerkkinä tämä henkilökohtaisen avustajan käyttö emme me ole hävittämässä sellaistakaan järjestelmää yhtään mihinkään

yksi konkreettinen osoitus lasten ja nuorten osalta on se että kouluterveydenhuoltoon neuvolatoimintaan on panostettu muutoinkin kuin pelkillä suosituksilla eli ruuvia on niin sanotusti kiristetty

toisekseen sairastamisen osalta

nyt ehdotettu järjestelmä on siis määräaikainen ja sen tarkoituksena on kerätä kokemuksia työeläkettä saavien työssäkäyntimahdollisuuksista ja halukkuudesta

sairastaminen köyhdyttää ihmisiä se on yksi köyhyyden aiheuttaja

ne perustuvat aiemmin tehtyihin päätöksiin historiallisiin päätöksiin joitten ansiosta meillä on sosiaaliturva tällaisessa asennossa kuin se tänä päivänä on

me yritimme löytää eri tulokulmista yhteisen tahdon

valiokunnan käsityksen mukaan kansaneläkelaitoksen toiminnan valvonnassa on syytä pyrkiä etuusjärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen sekä ottaa käyttöön erilaisia toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita

asiakasmaksulainsäädäntö on mahdollistavaa ei velvoittavaa

tästä syystä on perusteltua ettei työeläkelakien pysyviin säännöksiin työkyvyn arvioinnista tässä kohtaa tämän lainsäädännön yhteydessä esitetä muutoksia

tämän mietinnön ja erityisesti eriävien mielipiteitten vastalauseitten mielestäni kaikkein mielenkiintoisin kohta liittyy siihen että

tämä lause suomeksi aika suoraan sanottuna tarkoittaa sitä että sen itse tekemisen sisällön ja sen esiin tuomisen ja sen parantamisen pitäisi olla oleellisempi osa valtuutettujen kertomusta jatkossa

toisekseen esimerkiksi sosiaaliturvan sata komitean yksi hanke on se että käsitteistöä selkiinnytetään

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

sen tiedän että olemme ed

jos eläke on ollut lepäämässä enimmäisajan uudelleen lepäämään jättämisen edellytyksenä on se että enimmäisajan täytyttyä eläke on ollut maksussa vähintään kolmen kuukauden ajan

milloin se olennainen asia isot ja pienet asiat kun on hyvä erottaa toisistaan milloin se olennainen asia sosiaali ja terveyspalvelujen uudistamistyö ja tässä kohdassa erityisesti rahoituksen uudistaminen laitetaan käyntiin

toisekseen se tiedonkulku on yksi ongelma koko tässä meidän nykymallissamme

liikaa hajanaisia paloja

valiokunta korostaa että niissä tapauksissa joissa työntekijä haluaa säilyttää eläketurvansa ja jatkaa työskentelyä edellyttää kolmen kuukauden sääntö työpaikoilla kykyä järjestellä töitä ja tehtäviä vajaakuntoisen tilanteen ja tarpeen huomioon ottavalla tavalla

onkohan tämä nyt sitten sitä uutta sosialidemokratiaa

arvoisa ministeri te ette vastannut kysymykseeni

eli on useita toimenpiteitä joista jo nyt tehdyillä päätöksillä on ainakin pystytty taittamaan tuo aivan liian pitkän ajan pidentyminen

toisekseen arjen huolet ovat sitä milloin lääkäriin pääsee ovatko palvelut saatavilla silloin kun niitä tarvitsee kuinka kaukana neuvolapalvelut ovat

jos ette te kuuntele arvoisa ministeri arjen ääniä niin uskokaa sitten aki lindeniä tai muita sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntijoita siinä että jos ei päätöksiä pystytä pian tekemään niin me ajaudumme kriisiin

valiokunta toteaa ettei esitykseen sisälly myöskään verotuksia koskevia muutoksia

arvoisa herra puhemies

meidän työelämämme on tilanteessa jossa joudutaan aivan liian rankalla tavalla painottamaan työtä tilanteessa jossa tarvittaisiin aikaa perheelle ja itse kullekin olisi hyvä kun olisi aikaa vielä vähän omallekin tekemiselle

meillä on vielä aikaa

se on niiden ihmisten vastuulla jotka ne palvelut siellä arjessa vammaisen tai ikääntyneen ihmisen kanssa toimeenpanevat

arvoisa herra puhemies

on meidän vastuullamme täällä että me huolehdimme eduskunnassa riittävät voimavarat niin alueiden kuin kuntien valtionosuuksiin maakuntien tulevan rahoituksen osalta

syrjäytymisessä on kysymys moniulotteisesta ongelmasta tilanteessa jossa ihmisten toimeentulo on vaarassa tai uhattuna tai se on liian alaa nykyisin elintasoon nähden nykyiseen elämisen tasoon elämisen vaatimuksiin nähden liian vaatimatonta

valmisteluprosessit ovat liikkeellä siihen että me pystyisimme jopa muuttamaan ihan käsitettä siitä että kukin omien voimavarojensa oman elämäntilanteensa mukaan pystyisi paremmin osallistumaan työelämään eikä niin päin että sinun pitää olla ensisijaisesti työssä sataprosenttisesti koska se elämäntilanne ei välttämättä edellytä ja mahdollista tämmöistä tilannetta

hallituksen esityksellä pyritään poistamaan vajaatyökykyisen työelämään osallistumisen esteitä kehittämällä eläke ja sosiaalietuuksia korvaavaa sääntelyä niin etteivät nämä säännökset muodostu töihin kannustamisen ja töihin menemisen esteeksi

arvoisa herra puhemies

mutta myös meidän tehtävämme kaikkien riippumatta siitä ollaanko hallituksessa vai oppositiossa on huolehtia siitä että henkilölle joka oikeasti näitten palvelujen tarpeessa on ja on huolissaan tulevaisuudestaan koetetaan luoda sitä turvallisuutta

tämä meidän järjestelmä on sen kaltainen että sellaiseen yhteen yhtenäiseen maksukattoon niin hyvältä kuin se kuulostaisi niin hyvä kuin olisi että ihminen olisi yksi kokonaisuus tässäkin kohdassa ja olisi se yksi näkökulma ja yksi enimmäismäärä

me olemme yrittäneet ylläpitää palveluja kunnallisia julkisia palveluja kaiken kaikkiaan palveluverkkoa julkisten palvelujen rinnalla yksityisiä palveluja semmoisella tasolla että ihmiset palveluja tarvitessaan niitä palveluja saisivat

oikein tiivistäen sanoen tässä on kysymys yhdestä tämän yhteiskunnan tulevaisuuden kohtalonkysymyksestä

valiokunta korostaa että nyt esitettävät muutokset eivät tule yksin riittämään ellei myös muin toimin erityisesti työelämän kehittämistoimin edistetä vammaisten ja osatyökykyisten työhön osallistumisen mahdollisuuksia

ihan sanavalinnoilla me voimme vaikuttaa siihen onko ihminen turvallisesti kotonaan vammaisena vanhuksena tai lapsiperheen osalta

erityisesti on esimerkiksi kiinnitetty huomiota siihen että lasten ja nuorten kohdalla kouluterveydenhuolto yhtenä esimerkkinä jossa on asetusta muutettu on edellytetty kunnilta lisää toimia lisää resursseja ja sitten sosiaaliturvan puolella että ensisijaiset etuudet olisivat riittävällä tasolla että niillä tässä maassa pärjäisi

miten me pystymme nykypäivää paremmin yhteensovittamaan työn ja perheen

ja kun edustaja kysyitte onko tutustuttu niin kyllä tässä matkan varrella on tutustuttu muun muassa siihen miksi eri maksukattojen yhteensovittaminen on hankalaa

tennilä kysyy onko ministerille selvää mistä köyhyys aiheutuu

pienten lasten kotihoidon tuen mahdolliset heikennykset joita ei tänäänkään kiistetty ovat saaneet useat perheet pohtimaan tulevaisuuttaan

se johtuu tästä meidän byrokraattisesta mallistamme meidän niin monimuotoisesta sosiaaliturvasta ja maksujen eriluontoisuudesta

olen osana tätä työtä tutustunut eri puolilla suomea jo tähän mennessä siihen mitä tapahtuu

kuntakarttaharjoitus ei tule ratkaisemaan sitä olennaisinta ongelmaa miten sosiaali ja terveydenhuollon palvelut tässä maassa järjestetään

sairastuminen ja sairaus on niitä ykkössyitä

toinen asia

tämä hallitus on kaikin keinoin taloudellisesta taantumastakin huolimatta ja laman oireista huolimatta ja olemassaolosta huolimatta pyrkinyt siihen että ihmisillä säilyisi työtä niin ettei työttömäksi edes jouduttaisi

yksi johto yksi rahapussi

turun yliopistollinen keskussairaala vastaa päivystystoiminnasta niin että aluesairaaloissakin kolmessa aluesairaalassa on jatkossakin ympärivuorokautista päivystystä

lain toimivuudesta ja käytöstä saatavan tiedon perusteella voidaan arvioida pysyvän lainsäädännön tarve samoin kuin sosiaaliturvaa työvoimapolitiikkaa ja verotusta koskevan lainsäädännön muutostarpeet

keskustan eduskuntaryhmä vaatii hallitukselta lasten ja perheiden arkea tukevia todellisia päätöksiä

kolmanneksi ensisijaisten etuuksien tason toki tulisi olla sellaisella tasolla ettei viimesijaista etuutta eli toimeentulotukea tarvittaisi

olen lukenut hallitusohjelman mitä siellä lukee

valiokunnan mietinnössä on vastalause jonka vastalauseen jättäjät tullevat esittelemään

mutta onneksi meillä nyt on kuitenkin tämä sosiaaliturvajärjestelmä sen kaltainen että ihan päivittäiseen leipään liittyen meillä sitten on systeemi joka tulee tueksi jos ei se ensisijainen tuki riitä

hallitus valmistautuu parhaillaan vaalikauden todennäköisesti tärkeimpiin ratkaisuihinsa määrittelemällä valtiontalouden kehykset seuraaville vuosille

edustaja zyskowicz satutteko te tietämään miltä tasolta nämä tulorajat lähtevät liikkeelle

olennainen asia

milloin rahoitusuudistus käynnistyy tilanteessa jossa teillä ei ole teidän budjeteissanne lisää rahaa mutta itse koen että nykyrahoista on saatavissa enemmän irti kun todellisuudessa ja ihan asiantuntijaporukalla katsotaan miten rahoitusuudistus pitää tehdä

tämä leikkuri lähtee puremaan tilanteessa jossa helsinkiläinen sairaanhoitaja on töissä ja hänen puolisonsa on työttömänä tulee nolla euroa

mitä tämä tarkoittaa meidän lapsemme tulevaisuuden kannalta

lasten vanhemmilla on oikeus kysyä mitä on tulossa

kyllä olen käynyt ja näen hyvin lähellä omassa elämänpiirissänikin mitä on kun tarvitaan hoitoa ja hoivaa jos ei ihan ympärivuorokautisesti niin hyvin usein

heitä on vähän

arvoisa puhemies